kysyisin nyt kun on selkeästi tullut ilmi että eri puolille maata ollaan perustamassa erillisiä tilannekeskuksia koska näin suuret hätäkeskukset eivät pysty tätä tilanneasiaa hoitamaan

oletteko laskeneet tai aiotteko jotenkin hoitaa mikä tässä loppujen lopuksi on kokonaisuudessaan yhteiskunnan kannalta edullista

arvoisa herra puhemies

suomi on liikennepolitiikan näkökulmasta saari

kun siihen yhdistetään laaja harvaanasuttu maa niin toimiva liikennejärjestelmä ja pitkäjänteinen liikennepolitiikka ovat äärimmäisen tärkeitä maamme kilpailukyvyn turvaamisen aluepolitiikan ja talouskasvun kannalta

sen seurauksena nykyisellä vaalikaudella merkittävien uusien väylähankkeiden rahoitustasoa on nostettu reilulla kolmanneksella

korotusta samoin kuin kunnossapidon ja pienten investointien ostoarvoa kuitenkin nakertaa väylärakentamisen kustannustason nopea nousu

haluan kuitenkin tässä yhteydessä erityisesti kiittää liikenneministeri anu vehviläisen sitkeää ja määrätietoista työtä liikennerahoituksen tason nostamiseksi ja sen oikeudenmukaiseksi kohdentamiseksi

pitkäjänteisyyttä pitäisi kuitenkin parantaa edelleen päättämällä ainakin osittain myös seuraavan kauden hankkeista jotta uusi vaalikausi ei aiheuta yhden tai kahden vuoden tyhjäkäyntiä uutta selontekoa odotettaessa uusien hankkeiden osalta

jotta päästäisiin todella pitkäjänteiseen ja riittävään rahoitustasoon liikennepolitiikassa ja koska eduskunnan pitää olla poliittisen keskustelun tärkein foorumi teen selkeän ehdotuksen

työryhmän tarkoituksena olisi täten varmistaa tulevasta hallituskokoonpanosta riippumatta väyläpolitiikassa väyläpanostusten taso parlamentaaristen puolustuskomiteoiden tapaan

käsitykseni on että ilman tämän tyyppistä ratkaisua juupaseipäs keskustelu jatkuu tässä talossa hallituskokoomuksesta riippumatta

uuteen rajajokisopimukseenhan sisältyy kaksi osiota joista toinen koskee vesilupa asioita ja toinen kalastusasioita

vähitellen ongelmaksi muodostui se että kun rajajokikomission päätöksestä ei ollut valitusoikeutta muutoin kuin kor vausten osalta niin se muodostui voi sanoa oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja kansalaisten oikeusturvan osalta ongelmalliseksi

tämän vuoksi jo kauan sitten oikeastaan periaatteessa ratkaistiin se että vesilupa asiat tullaan siirtämään kansallisille viranomaisille ja tuleva rajajokikomissio toimii lausunnonantoviranomaisena

me tornionjokilaaksossa koemme tämän menetyksen erittäin merkittävänä sillä me arvioimme että monet hankkeet tulevat viivästymään jatkossa merkittävästi sen vuoksi että kunkin maan viranomaiset joutuvat asioimaan naapurivaltion kanssa erikseen ja se varmasti pitkittää asioiden käsittelyä ja pidämme erittäin merkittävänä heikennyksenä asiaa tässä suhteessa

mutta kun asiaa on eri vaiheissa viime vuosien aikana käsitelty näyttää siltä että tämä valitusoikeuden puuttuminen on koettu niin tärkeäksi että koko päätöksenteko oikeus on haluttu pois

kun tästä kuntaosaliitoksesta jatkuvasti esiintyy vääriä väitteitä niin on ehkä paikallaan todeta miten se asia meni

oma käsitykseni on että tämä valitusoikeus olisi voitu järjestää oikeusturvan kannalta aivan tyydyttävällä tavalla myös tässä järjestelmässä mutta näytti siltä että valtion viranomaiset pitivät tällaista järjestelmää mahdottomana

kun otin vastaan ministerin tehtävät pyysin kuntaliitosasioiden esittelijän kanssa käydyssä keskustelussa että kaikki ministeriössä olevat hakemukset pitää valmistella päätösesitykseksi ja että ne tullaan ratkaisemaan minun aikanani tässä ministeriössä ei makuuteta papereita

ruotsissahan on tosiasiallisesti sovellettu sitä että siellä on myönnetty kansalaisille valitusoikeus hallintotuomioistuimiin siitä huolimatta että rajajokisopimus kieltää tällaisen

sieltä tuli melkoinen pinkka ja joukossa oli muun muassa muonion kunnan esitys pallaksen alueen liittämisestä muonion kuntaan

tämän tyyppistä järjestelyä ehdotin itse hallituksen iltakoulussa kun edellinen jo ministereiden allekirjoittama rajajokisopimus kumottiin tai sen esittämisestä eduskunnalle luovuttiin kun hallituksen neuvotteluissa havaitsin tilanteen että tällainen mahdollisuus on huolimatta kansainvälisistä sopimuksista siitä syystä että ruotsi oli esittänyt täydennystä uutena menettelynä eikä vedonnut entiseen jo allekirjoitettuun sopimukseen ja kun asiasta neuvoteltiin oikeuskanslerin kanssa tultiin siihen tulokseen että silloin allekirjoitettu sopimus voidaan kumota ja näin myös käytännössä tapahtui

anomus oli ollut siellä kai noin puolitoista kaksi vuotta koska ministeri korhonen ei ollut suostunut sanomaan juuta eikä jaata tässä asiassa

oli toinenkin espoossa oleva hakemus joka oli ollut vissiin yli viisi vuotta jota ei myöskään ollut uskallettu tai haluttu en tiedä mistä syystä ratkaista

ei pertti yliniemeä näkynyt mailla eikä halmeilla kylläkin oloksen hotellin johtaja siellä oli paikalla ja muonion kunnan edustajat

kun tätä rajajokisopimusta on neuvoteltu erityisesti tätä kalastussääntöosiota vielä kauemmin ja kuten mainitsin se on kerran jo kumottu paitsi vesilupa asioiden myös silloin kalastussäännöstä olleiden huomattavasti laajempien erimielisyyksien vuoksi kuin tällä hetkellä tämän uuden sopimuksen yhteydessä on niin tiedän että jossakin vaiheessa tämä neuvottelu oli saatettava päätökseen

molemmilta kunnanvaltuustoilta oli pyydetty lausunnot sekä muonion että kittilän kunnanvaltuustolta niin kuin laki edellyttää

heinäluoman puheenvuoroa

on aina uusia perusteita ja asioita jotka ovat tulossa mutta maailma ei tule koskaan sillä tavalla valmiiksi että me odottaisimme kaikkien vireillä olevien asioiden valmistumista ja sitten sanoisimme amen ja sopimus olisi sillä hyväksytty

en ollut ollut missään yhteydessä en ollut koskaan pertti yliniemeä edes nähnyt muutoin kuin lapin kansanedustajien yhteisellä retkellä kun kävimme siellä autotestauskeskuksessa eikä hän ollut minuun missään yhteydessä ennen tätä päätöstä

mehän käsittelemme suurta ja vakavaa asiaa mutta kun kuunteli opposition syyttelyä tuli mieleen tarina pikku kallesta

näin ollen pidän järkevänä sitä että hallitus on tämän sopimuksen hyväksynyt ja esittänyt eduskunnan vahvistettavaksi ja vaikka se on monilta osin vähemmän tyydyttävä pidän sitä vaihtoehtoa kuitenkin parempana kuin toista vaihtoehtoa johon oltiin uhkaavasti ajautumassa

perusteluna oli ensinnäkin se että pallakselle pääsee kittilän kunnasta maanteitä liikkuen vain muonion kunnan kautta

tarkastaja kuulusteli oppilaita ja kysyi kallelta mikä särki jerikon muurit johon kalle vastasi että en minä ainakaan

no tilaisuudessa oli kunnanhallituksen puheenjohtaja paikalla joka nousi ylös ja sanoi että särki kuka särki mutta kyllä kunta maksaa

kaikki kuntajakolain edellytykset lähtevät siitä että tällaisessa tapauksessa pallas alue kuuluu muonion kuntaan ja siksi ratkaisun tein

se olisi ollut sopimukseton tila jolloin ruotsi olisi suvereenisti päättänyt kalastuksestaan aivan suomesta riippumatta omilla aluevesillään

tässä keskustelussa tulee vähän samanlainen mielikuva että kyllä suomi maksaa näin syytellään mutta en usko ihan näin yksinkertaiseen ratkaisuun tässä asiassa

perustelin sitä julkisuudessa ja näin että myöskin pallasta on kehitettävä ja että lapin matkailun kannalta on tarkoituksenmukaista tämä siirto tehdä koska näen että kittilän kunnalla on aivan riittävästi tekemistä levin keskuksen kehittämisessä

ja kun lohi ui pääasiassa ruotsin puolelta ja kun tornionjokisuulla pääosa vesialueesta on ruotsin puolella se olisi ollut huomattavasti huonompi vaihtoehto kuin tämä epätyydyttävä kompromissi joka nyt on hyväksytty

ensinnäkin on syytä todeta se tosiasia että me käsittelemme historiallisesti suurta takausta siinä suhteessa ennen kaikkea että tämä annetaan vieraiden valtioiden puolesta

ongelma on pitkälti se että lohi on ruotsissa yksityinen kala meillä se on valtion kala ja siltä osin kuin ruotsissa merkittävästi rajoitetaan lohenpyyntiä se merkitsee ruotsin valtiolle kor vausvelvollisuutta

mitä tulee sitten näihin perusteluihin niin minusta valiokunnan puheenjohtaja sanoi täällä oikein että kansallispuistot ovat sitä varten että ne olisivat myöskin tulevina vuosikymmeninä ihmisten ihasteltavina

tämän takia ongelma vielä kasvaa sen vuoksi että ruotsissa on tapana pyytää lohta enemmän mereltä jokikalastus on aika vähäistä kun taas suomessa jokialueella tapahtuva kalastus on ollut ja on edelleen merkittävää

juuri siksi minusta tämä hotelli pitää rakentaa että se parantaa ihmisten edellytyksiä ja mahdollisuuksia ihastella ja vierailla siellä kansallispuistossa

minusta se on päivänselvä asia

haluan tässä yhteydessä myöskin todeta että jokisuulla on paljon myöskin valtion vuokraamia rysäpaikkoja

ojala niemelä täällä totesi kun pikkuisen matkaa siirtyy sivuun niin hotelli ei näy mihinkään mutta sitä ihmettelen ettei kukaan nosta meteliä siitä että kun pallaksella on niin sinne mielmukkavaaraan joka näkyy kaikkialle suunnitellaan suurta tuulivoimapuistoa

olen monta kertaa esittänyt että jos valtio haluaa suojella tornionjoen lohta se voi kieltäytyä jatkossa vuokraamasta omia rysäpaikkojaan

myöskin se luo uskottavuutta että ei ole vain puheissa tämä rahoitusvakausväline vaan se on myöskin käytännön järjestelyiltään valmiina

kun valtiovarainministerillä ei ollut mitään mahdollisuutta tulla tähän tilaisuuteen hänhän oli ensimmäisessä käsittelyssä paikalla olen saanut valtiovarainministeriöstä tietoa siitä mikä tilanne tällä hetkellä on sopimusten allekirjoittamisen ja näiden muiden järjestelyjen suhteen

toisaalta olen myöskin aina edustanut sitä tasapuolisuutta edustavaa kantaa että emme voi kokonaan lopettaa rannikkokalastusta koska rannikkokalastuksella on myöskin vuosisatainen historia ja se on kuulunut paikallisiin oikeuksiin

tuulivoimapuisto ei haittaa ketään mutta jos sinne metsänrajaan rakennetaan rakennus niin se on nyt joidenkin mielestä suurin ympäristörikos mitä suomessa voi tapahtua

tällainen ympäristösuojelu on juuri sitä city vihreyttä jossa on täysin irtauduttu luonnosta ja siitä mitä luonto tarkoittaa kullekin alueelle

ensinnäkin puitesopimuksen ovat allekirjoittaneet kaikki muut paitsi belgia malta ja slovakia

ja kun siellä on myöskin ammattikalastajia ja meillä on elinkeinovapaus syntyy helposti myöskin perustuslaillisia ongelmia jos lähdetään kokonaan poistamaan rannikkokalastusta

maltalta odotetaan että tässä kuun vaihteessa se tulisi siellä tehtyä koska he haluavat ratifioida ja sen jälkeen vasta allekirjoittaa

sen vuoksi meidän on luotava järjestelmä jossa saamme riittävän vahvan pohjan tornionjoen ja toivottavasti myös simojoen lohelle sillä tavalla että tasapuolisesti säädellään kohtuullisuuden periaatteella sekä rannikkopyyntiä että joella tapahtuvaa pyyntiä

ei tää oli

siitä että olin informoitavana uudesta jätevedenpuhdistamisteknologiasta joka on jo käytännössä toteutettavaa teknologiaa joka puhdistaa niin fosforit kuin typet kaikki epäpuhtaudet niin että ne ovat huomattavasti alapuolella juomavesiarvojen täysin kilpailukykyiseen hintaan

edelleen siitä kuinka moni maa on jo ilmoittanut lopullisesti tulostaan tähän luxemburgilaiseen erityisrahoitusyhtiöön

kun olen kuunnellut näitä puheita olen havainnut että tässä on vähän sama tilanne kuin jalkapallokentällä että sieltä katsomosta on helppo huudella mutta niille jotka neuvottelevat siellä tilanteessa ei ole helppoja ratkaisuja

nämä patentit ja muut merkitsevät sitä että me emme tarvitse tulevaisuudessa mitään pitkiä yhdysviemäreitä

no minulla on kyllä täällä luettelo mutta ehkä se riittää kun minä sanon mitkä maat ovat käsitelleet kaikki asiat valmiiksi

me voimme paikan päällä puhdistaa jäteveden niin että se on täysin juomakelpoista parempaa kuin juomavetenä saa tänä päivänä käyttää

minusta maa ja metsätalousvaliokunta ponsiesitykset huomioon ottaen on tehnyt hyvän mietinnön ottaen huomioon ne olosuhteet jotka neuvotteluissa ovat vallinneet ja ottaen huomioon sen että näitä neuvotteluja on käyty vuosikymmenien ajan

niitä ovat

ranska saksa portugali ja kypros

portugali on varmasti tärkeä mutta tärkeimpänä pidän että ranska ja saksa ovat menneet etusijalle

sehän sääteli erittäin tiukasti myöskin lohenkalastusta ja sekin lienee ollut yksi syy että erityisesti ruotsin puolella haluttiin rajajokikomissiolta siirtää tämä valtuus kansallisvaltioiden asetuksia varten

ensinnäkin me olemme tosi nopeassa aikataulussa varsinaisen takausasian jo käsitelleet ja se on myöskin toisessa käsittelyssä vahvistettu tässä salissa

arvoisa puhemies

nyt me käsittelemme tätä puitesopimusta joka puitesopimus käsittelee rahoitusvakausvälineen varainhankintamenettelyä ja menettelyä jota noudatetaan kun euroalueeseen kuuluvat valtiot myöntävät takauksia jollekin euroopan rahoitusvakuutusvälineen varainhankinnalle sitä maata varten

näen ja tiedän että tästä asiasta samoin kuin kalastusta koskevista asetuksista on käyty vuosittain erittäin ankaria neuvotteluja ja kamppailuja ja siinä on päädytty kohtuulliseen kompromissiin jonka hyväksymistä voidaan puoltaa

mitä tulee kansallispuiston ulkopuolella oleviin pienyrittäjiin ainakin mitä minä tiedän ainakin useimmat puoltavat tätä hanketta koska he näkevät että tällainen veturiyritys tuo asiakkaita myöskin heille näille pienyrittäjille joilla ei ole omia mainos ja markkinointimahdollisuuksia sellaisilla volyymeilla joita nykyaikana edellytetään

elikkä takausasia on jo loppuun käsitelty

nyt on kysymys siitä menettelystä millä tavalla varmistetaan se että asianmukaisesti tämä takaus tulee harkituksi ja hoidetuksi ja yksihän on tämä maiden välinen yksimielisyys

mitä tulee tähän ennakkotapausluonteeseen niin haluan todeta myöskin että muistan hyvin aikoinaan kolin ratkaisusta josta siitäkin tuli liian pieni kannattavuuden kannalta kuinka lieksan sosialidemokraattinen kaupunginjohtaja taisteli koko valtakunnan näkyvyydellä siitä että kolin kansallispuistoon voidaan rakentaa ja näin myöskin tapahtui

siitä huolimatta kannattaa aina muistaa että takaus on petollinen väline siinä suhteessa että se annetaan monesti liian helposti siksi että antamishetkellä se ei maksa mitään mutta voi tulla korkojen kera maksuun myöhemmässä vaiheessa

kun aikoinaan keskustelin silloisen ministeri cronbergin kanssa tästä asiasta niin hän totesi että hänen mielestään ei ole mitään estettä kun hyvin toteutetaan ja rakennetaan myöskään pallasylläs alueella pallaksen kansallispuistossa silloin koska siellä on ollut ennestään hotelli vastaavasti kuin kolilla on ollut

edelleen on syytä todeta että hyvin monissa euroalueen maissa tämä puitesopimus ei mene ollenkaan parlamentin käsiteltäväksi vaan niissä on järjestelmä että katsotaan että se on toimeenpanoa jonka toimeenpanevat elimet voivat hoitaa

eli tässä suhteessa suomessa on vaikkakin nopea todennäköisesti myös kaikkein perusteellisin käsittely jäsenvaltioista

mitä tulee sitten kansallismaisemaan ja yleensä maisemaan maisema on luojan luoma mutta eivät kansallispuistojen eivätkä muidenkaan luonnonsuojelualueiden rajat ole luojan luomia vaan ihmisten säätämiä

edelleen on syytä todeta että tässä tämän asian suuri merkitys tunnustetaan siinä suhteessa että ensinnäkin normaalistihan meillä eduskunta antaa takausvaltuudet

tässä on päädytty ehkä lakiin myöskin siksi että on katsottu että tämä on kansainvälinen sopimus josta on syytä säätää lailla

minulla on ollut ja on edelleen sellainen käsitys että jos on lailla säädetty niin lakia voidaan aina muuttaa enkä ymmärrä sellaista puhetta että olisi väärin että lakia suomenmaassa muutetaan

toinen syy on se että kun se on säädetty lailla niin siihen on voitu ottaa tämä tiedonantomenettely eli toisin sanoen jokaisesta tapauksesta päätetään erikseen tai saadaan eduskuntaan tiedonanto jossa eduskunta ottaa kantaa hallituksen luottamukseen

näin ollen minun mielestäni tämän lakiesityksen ainoa heikkous on se että huoneita on liian vähän ja voi olla ettei tämä koskaan toteudu

normaalistihan takauksessa ne ehdot hyväksyy valtioneuvosto eikä se palaa valtuudenannon jälkeen enää eduskuntaan

sellainen riski on erittäin suuri mutta se jää sitten myöhemmin nähtäväksi mitä tämän osalta tapahtuu

mutta näen että tämä on hyvä ja järkevä esitys lähtökohtaisesti

rajamäki on täällä monta kertaa todennut että puitesopimuksesta puuttui espanja että ei puitesopimuksesta puutu espanja vaan lainsäädännöstä jolla se on täytäntöön pantavaksi esitetty

toivon että se käytännössä myöskin rakennettaisiin niin että tulevaisuudessa vuosikymmenienkin päästä täällä voisivat näistä kansallismaisemista nauttia entistä useammat ihmiset lapsiperheet lapsettomat vammaiset ja invalidit ja vielä vähän aikaa sotaveteraanit ja sotainvaliditkin koska sellaisia mahdollisuuksia tarvitaan

kyllä puitesopimus on neuvoteltu siellä euromaiden kesken

kyllä siellä espanjan nimi on mukana mutta ei siinä laissa jolla tämä puitesopimus täällä pannaan täytäntöön tai siinä esityksessä mutta mehän olemme sen virheen tai erehdyksen korjanneet

meillähän on aivan kummallinen käsitys näistä luonnon ja kansallispuistoista että siellä saisivat kävellä vain terveet ja energiset ihmiset ei kenelläkään muilla olisi asiaa

ne on kaikkien nautittavaksi tarkoitettu

elikkä kyllä hallitus on noudattanut sitä linjaa että luottamus hyvä mutta kontrolli paras niin kuin venäläinen sanonta sanoo

mitä tulee sitten tähän perustuslakivaliokunnan esitykseen niin haluaisin todeta että sitä on käsitelty lakiesityksen perusteluissa aika pitkään ja todettu että tämä laki voidaan säätää normaalissa lainsäädäntöjärjestelyssä eikä perustuslakivaliokunnan puheenjohtajakaan ole nähnyt mitään syytä sen viemiseen perustuslakivaliokuntaan

kalastushan ei sillä tavalla aikaistu kuin on ainakin väitetty siellä jokivarressa että kun muun kalan pyynti on aloitettu on samalla pyydetty lohta

no nythän on sillä tavalla että jos valvonta saadaan pelaamaan niin kuin asetukset tulevat sanomaan niin todellisuudessa lohenpyynti vaikeutuu koska sekä suomessa että ruotsissa on annettava ja tullaan antamaan asetus meillähän sitä ei tarvita todellisuudessa se pitää antaa jossa sanotaan että kun kalastaja lähtee merelle hänen on ilmoittava milloin hän menee kokemaan pyydyksiä ja hänellä on muistaakseni kaksi tuntia

elikkä asia on vaikea vaativa vakava se vaatii suurta huolellisuutta ja edunvalvontaa valtioneuvostolta mutta tässä tilanteessa pidän sitä kuitenkin hyväksyttävissä olevana niin kuin valiokunta esittää

sillehän me emme voi enempää jos joku rikkoo lakia mutta minä luulen että kun asiat asetuksiin kirjataan niin kyllä kai jostakin myöskin löytyy se joka määrää että lakeja noudatetaan sekä ruotsissa että suomessa

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

mutta kun te sanoitte että pitää mieluummin suojella kuin rakentaa minun käsitykseni on se että tällä rakentamisella suojellaan parhaiten ja turvataan sen kansallispuiston hyödyntäminen

niin kuin sanoin puheessani ruotsalaiset eivät kovinkaan paljon harrasta jokikalastusta vaan merensuuta ja suomalaiset päinvastoin enemmän jokisuuta

tulee mieleen sellainen runoilta jonka otsikkona oli ylistämällä alistettu

niin kuin sanoin myöskin lohen omistussuhde ja se mikä on valtion korvausvelvollisuus aiheuttaa tässä sen ongelman

tiedän hyvin nämä neuvottelut ne on monta kertaa katkaistu eräs aikaisempi sopimus on jo kumottu ei kerta kaikkiaan ollut mahdollisuutta päästä parempaan sopimukseen

tässä mielessä tämä kompromissi on parempi kuin se villi vaihtoehto

arvoisa puhemies

mitä tulee edelleen tähän jätevesikysymykseen niin meillä on kilpailukykyinen teknologia joka puhdistaa ne jätevedet paljon puhtaammiksi kuin juomavesi on suomessa

rehevöityminen loppuu siihen

arvoisa puhemies

olen tästä jo ennen ed

harkimon puheenvuoroa kun minulle tästä huomautettiin käynyt neuvotteluja ja siinä yhteydessä on todettu että huomisen aikana selvitetään millä tavalla tämä asia teknisesti korjataan niin että se tulee asianmukaiseen muotoon

mutta selkeä virhe siinä epähuomiossa on tullut

arvoisa puhemies

ensinnäkin haluan todeta että kyllä kai suomellakin on lainsäädäntövalta omalla alueellaan siellähän säädellään vain suomenkielisiä sivuja

meillä suomessa on tällä hetkellä lupajärjestelmään perustuva yksinoikeus mutta tulevaisuudessahan arpajaisfoorumin mukaan siirrytään lainsäädännössä määriteltyyn monopoliin

tällä hetkellä jos me katsomme niitä missä on erilaiset lupajärjestelmät niiden tuotot ovat erittäin heikot verrattuna suomalaisiin järjestelmiin

se edistää myöskin tasa arvoa sillä se on erityisen merkittävä asia pienituloisille naisille raskasta työtä tehneille naisille jotka eivät ole päässeet eläketurvan piiriin

zyskowicz työpaikkakiusaamisen rajat mielestäni selvästi ylittäen härnäsi neljän vuoden ajan ministeri hyssälää heiluttamalla vaalibrosyyriä tässä salissa